kun tämä meni nyt tähän että meidän tehtävä on tämä niin ystäväni matti inkinen sai somesta ajojahdin päälleen ja ilmeisesti teki itsemurhan sdp

nyt kun on geneettisesti tutkittu mitokondrioita äitien kautta ja muuta ja päästy aika selkeään kuvaan siitä kuinka eurooppa ja maailma on aikoinaan asutettu niin saamelaiset ovat erittäin tärkeä kansakunta

raha ei enää tässä tilanteessa riitä vaan me tarvitsemme todella kelan suhteen tavallaan tämän lääkäriylivaltaisuuden ja lääkepolitiikan suhteen ihan uutta asennoitumista joka ei minun mielestäni näy tässä budjetissa valitettavasti yhtään

ja vaikka ruotsalais norjalainen eliitti tai sanotaan tämmöinen valtapoliittinen eliitti aikoinaan loi semmoisen kuvan että suomalaiset sortavat saamelaisia niin se on osoittautunut nykyhistoriantutkimuksessa lähes totaalisesti pupuksi

te kunnioitatte kuiteskin persoonallisuutta innovatiivisuutta ja luovuutta yrityspuheissa mutta te ette tee mitään todellista näiden ihmisten auttamiseksi

toivoisin että tässä asiassa nyt ministeri näyttäisi esimerkkiä että kun on kyse audiovisuaalisuudesta niin me näemme sitten joskus oikein keitä siellä on niin ettei joku taas tunnistaisi että aha tämä oli taas tämmöinen laki että tämäkin vain oli sitä varten että saataisiin omia tänne nimitettyä

ei joutunut syytteeseen vaan yhtäkkiä sisäministerin ollessa myös rkpläinen häipyi kuvioista eli nostettiin taivaisiin

nämä neljä perussaamea oikeastaan kolme ovat hyvin lähellä edelleen kun mennään syvälle suomalaisuuteen jopa niin pitkälle että kun voisiko sanoa lappilaisuus saamelaisuus on saanut alkuperäiskansan statuksen brändin niin suomen kielen hahmottaminen sitä kautta kun meitä on suomalaisia ollut aina siellä hyvin pitkällä muuallakin kuin siinä kaipaamassamme entiselle neuvostoliitolle menetetyssä toisessa käsivarressa petsamossa

ajatelkaa yhtä selkeästi että kyllä toivotaan lainsäädäntöön jos puhemieskin muistaa vanhoja hyviä aikoja omasta työstään selkeyttä ja kevennystä

kiitoksia

olen edellisen puhujan kanssa samoilla linjoilla ja pyydän tosiaan anteeksi että en huomannut että perustuslakiasiat ajavat ohi jopa meille tiedotetuista asioista

asiaa ei tutkittu mitenkään

tosiaan näissä asioissa pitäisi ennen kaikkea elisa panna kuriin

ovatko kansanedustajat ja poliittiset tahot sitten niin erilaisia että sdpn kunnanvaltuutetun mainetta ei puhdisteta vaikka täysin epäoikeudenmukaisesti hyökätään vastaan ja kun selvästi niin kuin kerroin rkpläinen kansanedustaja oli joutumassa tähän tilaan se kuitattiin sillä että meni pois katosi silmistä

puhun vanhana teoston jäsenenä jo pikkupojasta lähtien ja tässä on todella hyviä asioita taas pinossa mutta kun tämä on vaikeaselkoista ja aina vain enemmän keskitytään ylikansalliselle tasolle lähinnä amerikkaan niin kuin jopa pääministeri viittasi amerikan suuntaan mitä siellä tehdään niin tämä loppujen lopuksi on ihan löpinää

arvoisa puheenjohtaja

mainitsin tuossa alussa että aamulehti esimerkiksi käytti edustaja saarisen hyvää ehdotusta sinällään niin väärin meitä kaikkia kansanedustajia kohtaan että leimasi sen täydelliseksi populismiksi jos kuka tahansa kansanedustaja sen esityksen tekee

kumpikin vaan tuli vastaus sen verran kyllä ilahtua tässä nyt siitä että edelliset hallituspuolue kokoomuksen edustajat puhuivat siitä että se maksaa joka tarvitsee kun koko ajan hallituksen linja on ollut kaikille tasaveroa tasaveroa on sitten mediamaksusta kyse tai mistä tahansa sähkössä ja muussa kulutuksessa välistävetomaksuista

suomalaiset ovat nimenomaan olleet aikoinaan siellä kaikissa vuonoissa ja jäämeren rannalla nykyisen koillisväylän alueella aina se sorretuin saamelaisten ohella

innovatiivisuuteen ja luovuuteen ja kaikkeen pitäisi suomessa yllyttää ja tulevaisuusvaliokunnassa on vieraillut keksijöitä ja kaikkia mutta suomessa on uskomaton rako tässä kuinka mitättömiä pieniä palkkioita oikeat tekijät voivat mistään saada koska heidät pakotetaan ja kiristetään suoraan sanoen näihin sopimuksiin

tämä idea on hyvä mutta niin kuin äsken aloitin meillä tulevaisuusvaliokunnassa tärkeimmäksi on koettu valtion kannalta se joka auttaisi kaikkeen että yhteensovitettaisiin kaikki tietokoneyhteydet keskenään niin että me saisimme kansankin mukaan muissakin palveluissa näihin asioihin

samalla hallituksen palkan alennus ja presidenttiehdokas niinistön jutut kuitattiin kokonaan ne eivät olleet populismia

nyt kun suomalaiset ovat sivistyneempiä ja me olemme ainoana kansakuntana ottaneet tämmöisen ihmeellisyyden mukaan että meillä on vähemmistökielenä ihan virallisena eduskuntien ja kaikkien hyväksymänä tämä ruotsin kieli meistä jatkuvasti täältä sisältäpäin kun perustetaan kaikkia tämmöisiä tasa arvoisuuskeskuksia kielten suhteen annetaan väärää kuvaa eurooppaan ja maailmalle siitä minkälainen on suomalaisuus sivistyneistönä ja muuta vastaavasti sen takia että me olemme antaneet aikoinaan niin paljon tilaa hyvää hyvyyttämme

arvoisa puhemies

koska edellinen edustaja puhui viisaita niin kysyisin joltain asiantuntijalta kun koko ajan suomea mielestäni ja monen muunkin mielestä kohdellaan järjettömästi tässä hiilinielukysymyksessä

anssi kela teki hyvän laskelman siitä mikä nykyään on tilanne ja on tehty laskelma mihin se menisi tällä uudella lailla ja se on niin kuin ehkä vielä huonompi jollei ole kunnollista edunvalvontaa

nyt yhtäkkiä selkeästi nuoremmat ja fiksummat kokoomuksen edustajat todistavatkin siitä että näistä maksuista pitäisikin tulla oikeudenmukaisia että se maksaa joka tarvitsee

ajatelkaa

edustaja saarinen ei ole sanonut semmoista asiaa mutta hänen hyvä ehdotuksensa käännettiin taas kerran koko eduskuntaa vastaan ja kaikkia tämän kaltaisia ehdotuksia vastaan poliittisista syistä

onko tämmöinen mahdollisuus otettu missään laskelmissa ja tulevaisuuden visioissa huomioon että männylle saattaisi käydä näin huonosti ja saataisiin euroopalta sitten alennusta tätä kautta

toivottavasti tulevassa hallituksessa sitten siirrytään enemmän tälle linjalle eikä tätä kuvottavaa valtionvarainministeri kataisenkin ajamaa tasaverolinjaa jatketa

eli epäilen hyvin vahvasti tätä ja toivon että kun tätä käsittelyä ja kuuntelua ja muuta edelleen jatketaan tähän saataisiin selkeästi oikein kunnon ratkaisu että päästäisiin siihen että nämä luovat ihmiset

kun aina vaaditaan läpinäkyvyyttä ja sitä ei saada niin tässähän näkee tyhminkin läpi sen että tässä ajetaan kuntia pakkoliitokseen

eli tämä lyhyesti tähän selvitykseksi

oikeastaan voisi verrata että kun suomalaiset miehet olivat niin fiksuja että antoivat ensimmäisinä naisille ja kaikille yhtäläisen äänioikeuden niin jos olisi niin kauheita naisfeministejä jotka jatkuvasti hyökkäisivät vaan suomalaisia miehiä kohtaan että te olette ihan tyhmiä jatkuvasti nykyäänkin se olisi ihan samalla lailla verrattavissa tässä kielikysymyksessä

jotka eivät osaa omia asioitaan hoitaa saisivat oikeutta tämän lain kautta

aina vain lisää lisää sysätään tässä helikopteriasiassakin kunnille aivan kuten kaikkia koulukuraattoreita ja muita ja rahaa ei tule mistään jolloin sitten maailman yksinkertaisin ratkaisu on tällä hallituksella

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tosiaan psykologina koen asian äärimmäisen hankalaksi siinä että nämä tietosuojakysymykset eivät todellakaan suojele oikeastaan muita kuin niitä voisiko sanoa tekijöitä voisiko sanoa huonoja kasvattajia isoilla oikein lainausmerkeillä ja huonoja päätöksiä tehneitä poliitikkoja

mutta todellisuudessa tämä on vain yksi lenkki tähän kahleeseen jolla pakotetaan kunnat yksinkertaisesti pakkoliitoksiin vai mistä ministeri ne rahat tulevat

esimerkiksi nyt onneksi rkp on rauhoittunut poliittisesta rasismipölystä hölynpölystä

koska sdp oli luvannut että tämmöisiä yritetään saada niin sitten tehtiin tämmöinen näennäisshow ja se on hyvin epäonnistunut ja sen takia se kätkettiin

arvoisa puhemies

mistä te nyt löydätte sitten uutena ministerinä onko hallitus keksinyt jonkun uuden tämmöisen sammon jolla sitten ilman näitä pakkoliitoksia saadaan ilman näennäisyyksiä juttu toimimaan

siis tämänhän on hyvin tärkeä kysymys ennen kaikkea euroopan kannalta että onko meillä nyt sitä koneistoa sitten täällä että me joudumme tavallaan yksin kärsimään tämmöisen jos näin tapahtuu

mutta tosiaan silloin aikoinaanhan kun pelättiin perussuomalaisten nousua sen aikainen eurooppaministeri thors nosti tämän rasismihölynpölyn hyvinkin pinnalle

suomessa on kymmenen vuotta yritetty saada hei hallituksen miehet siinä kouluihin psykologeja ja kuraattoreja mutta se kupla ei ole mitenkään edes voisiko sanoa valaistunut vaan se on jo puhjennut siinä että hallituksella ei ole varaa edes hoitaa lapsia kouluissa

sitten ihmeteltiin miten euroopassa luullaan vaalien aikaan että tietty puolue perussuomalaiset onkin jotenkin ihan demokraattinen puolue

kukaan ei suomalaisista mediasta vaivautunut tutkimaan journalistisesti sitä asiaa että meillähän on puolue joka haluaakin antaa suomalaisuudesta väärän kuvan eurooppaan ja väärän kuvan maailmaan saadakseen itse valtaa täällä sisällä

kaikki tämä tiedettiin skandinaviassa ja pohjoismaissa mikä on välimeren maiden moraali ja silti meidät huijattiin niin että yhtäkkiä suomalaisen koululaisen tietoisuuskaan ei ole mitään siitä mikä on välimeren maiden poliittinen ja verokäytäntö ja tässä me nyt olemme

kun tämä puurakentaminen yleensäkin oli tämmöistä voisiko sanoa heränneistä luterilaista kaikennäköistä että kirkko ja uskonto uusiutuivat niin köyhä kansa

mutta moraalista

suomalaiset hyvää hyvyyttään myös naiset miehet viittomakieltä puhuvat minä en sitä hallitse minulla on täytynyt olla luonnostaan aikoinaan ovat hyvin hyväntahtoista kansaa

aamulehti on jankuttanut meillä tampereella koko ajan siitä nämä viimeiset viikot kuinka autoilijat ovat piittaamattomia

kaikista suurin ongelma suomessa on tänä päivänä lasten hoidon suhteen että heitä lääkitään enemmän kuin koskaan jatkuvasti enemmän mutta ei välitetä niin kuin äsken edellinen hallituspuolueen edustaja toivoi

ja ennen kuin tuli mitään sosialidemokraattisia ja muita puolueita niin tämä on tavallaan meille erittäin tärkeä esimerkki myös suomen kokoomukselle

todellisuudessa itse autoilevana en omista venettä enkä ole kahdeksaan vuoteen juonutkaan olen huomannut sen ongelman aivan kuten edustaja karhu sanoi että ne vesiskootterit ovat lisääntyneet että nämä vesiskootterit kaahaavat älyttömästi jalankulkijat menevät kuinka sattuu koko ajan tampereella yksi kerrallaan vaikka olisi liikennevaloja tai mitä

nykyään me olemme kaikki sieltä demokratiasta tulleet tänne pohjoismaitten huipulle ja sitten niin kuin demokraattisina puolueina ollaan täällä niin puukirkot ovat erittäin tärkeä juttu

jotkut tutkijat vähän laajemmat jotka ovat kalevalaa ja tätä meidän kansanperinnettämme innostuneet tutkimaan tuommoiset maailmanviisaat ovat sanoneet että suomi on harvinainen muistuttaa jotain sanskriittia siinä että se hallitsee jo kielenä syviä filosofisia tasoja mitä eivät indoeurooppalaiset kielet hallitse

olen samaa mieltä että suunta on aivan oikea

esimerkkinä siitä kuinka niitattiin vanha valta on yle

tietysti itse kun aikoinaan olin läänintaiteilijana vaasan läänissä oli keuruullakin vaivaisukko

nykyään yleen ei tehdä poliittisia virkanimityksiä joten perussuomalaisia ei enää pääse parlamentaarisessa suhteessa yleen

koe eläinten kohdalla tietysti kun on tämä verikoekäyttö ja muuta on ihan selvä asia ettei tänne asti pidä näissä lainsäädännöissä mennä että ruvetaan tuomitsemaan sitten inhimillistämään eläimet jopa tämmöiselle ihmistäkin inhimillisemmälle tasolle

kun menee yliopiston lähelle liikennevaloissa tai sillä kohtaa missä niitä ei ole kävelee ehkä kaikista sivistymättömintä ja moukinta porukkaa

kun mennään kielentutkimukseen muuallakin kuin keskuksissa niin englantihan on ainoa kieli koko euroopassa joka on samankaltainen kuin suomi siinä että se on myöhään kehittynyt ottanut muualta älyttömästi vielä siihen omaan rakenteeseensa juttuja ja sivistyttänyt ihmiset laadullisesti kun lukumäärään suhteutetaan huippuunsa

mutta vielä toisaalta sitten kun ovat nämä vanhat kivikirkot ortodoksiassakin on herrojen kirkkoja äärimmäisen ison rahan semmoisia muistomerkkejä niin on annettu kuitenkin rapistua sen kun kansan demokraattinen tietoisuus on aikoinaan noussut eli puukirkot on tavallaan unohdettu

minun mielestäni kun aina puhutaan alkoholikasvatuksesta ja suunnataan sitten kritiikki näihin isoihin asioihin pitäisi kohdistaa myös se kritiikki tai kasvatus ennen kaikkea jalankulkijoihin skoottereihin ja tässä tapauksessa ennen kaikkea kaikennäköiseen pienliikenteeseen että he tajuaisivat kuinka paljon isompi ja vahvempi se toinen sitten on muukin vene kuin muskelivene

eduskunta aina näissä eläinkokeissa ja muissa vastaavissa sallii esimerkiksi kiinan ryöstökalastuksen ja japanin ryöstökalastuksen tämmöisten uhanalaisten lajien suhteen siltä pohjalta että kiina ja japani suoraan sanoen valehtelevat tässä kai voi käyttää tätä sanaa sen suhteen mitä he kalastavat

unohdin sanoa kokonaan kun eksyin tähän pykäläviidakon hiomiseen että tätä hylkäämistäkin on vähän vaikea kannattaa koska periaatteessa jos tämä koskee suomen kansalaisia ja aivan kuten ed

ei vaan tämä on jotenkin uskomatonta samaa hätävarjelun liioittelua siinä kun meille on noussut uusi poliittinen voima että niitataan vanha valta vielä tämänkaltaisella hurskastelulla mitä osoitetaan sitä kohtaan minä olen nähnyt netissäkin että perussuomalaiset nuoret on kaikista ahkerin poliittinen voima tänä päivänä

kauhein esimerkki oli aikoinaan kun urheiluministeriltä kysyi henkisestä valmennuksesta että miksei sitä suomessa ole ollenkaan niin hän koiranleukana en viitsi sanoa mihin viittaan enempää ettei puhemies hermostu sanoi

eli englanti ja suomi ovat omalla tavallaan synteettisyydessään sekä siinä kehittyneisyydessään vanhalta pohjalta jossa voidaan jäljittää hyvin syvät etymologiset juuret euroopan harvinaisimmat kielet

mutta vielä sen verran että liberiahan tavallaan sai itsenäisyytensä ja nimensä juuri sen takia että amerikkalaiset usassa keksivät tämän veronkiertomahdollisuuden ja tekivät siitä alun perin tämmöisen jutun

puhuin arvoisa puhemies tässä nyt vähän pitempään mutta kannatan kyllä tämmöistä laajempaa paneutumista kielikeskukseen ja toivoisin että kun tähän asiaan mennään eikä se kallistuisi tänne rkpn suuntaan niin siellä olisi tämmöinen markkinointikeskus myös että saataisiin nuoriso kun tässä edellinen edustajakin oli huolissaan innostumaan suomalaisista juurista

suomen pitäisi jyrkästi tuomita kaikki tämmöinen niin sanottu eläinsuojeluun liittyvä globaali eläinten väärinkäyttö koska ei tätä nyt ehkä vielä itämerelle voi ulottaa mutta jos me jatkaisimme taas tätä suomen linjaa niin kohtahan meillä itämeren lohta ja kaikkia näitä uhanalaisia lajeja kalastettaisiin siltä pohjalta että joko puolalaiset ja ruotsalaiset tekevät niillä eläinkokeita tai jotkut eestiläiset

päästään eroon näistä vähän liian pitkälle menneistä vihreistä ja maailman tuhoutumisesta nyt niin pahasti että tosiaan tämä viidakko tai tämä epäselvyys on niin todellista että on vaikea toimia ihan pikkuympäristöissä ja kotiseudulla ja kunnissa

tämähän on täyttä hölynpölyä ministeri arhinmäki

tällä hetkellä on aalto yliopistossa ainoastaan yksi puurakentamiseen ei oikeastaan erikoistunut vaan sen hallitseva professori

jopa terapia sana oli vasemmistolaiselle kulttuuriministerille vitsin aihe koska se viittaa juuri sinne psykiatriseen puoleen että heitä pitäisi lääkitä

tiusasen näkemys oli erinomainen siitä että jos me annamme tässä helposti periksi niin sitten mustalta listalta lähdetään kälppimään ja sitten saavat eurooppalaisetkin näytteet tästä amerikan upeasta innovaatiosta aikoinaan

on järkyttävää kuinka suomessa nimenomaan on tämä puurakentamisen ja voisiko sanoa vielä kaikista henkisimmän ja hengellisimmän ja olisiko historiallisimman perinteen kantaminen unohdettu ja hylätty

arvoisa puhemies

olen edustajien pulliaisen ja asko seljavaaran kanssa tässä suhteessa linjoilla kyllä mutta sitä taas ihmettelen että tuolta vasemmistosta taas ed

mutta samalla tässä on kuitenkin varmistettava se että eivät ulkolaiset isommat ja keskisuuremmatkaan firmat pääse tämän lain siivellä tekemään justiin semmoisia tuhoja ja tekosia tähän maahan ja saamaan semmoisia omistussuhteita joista taas ed

sen verran sanon tästä nuorison innostumisesta olen itse ollut siihen aikoinaan vähän vaikuttamassa kun olen ollut vähän vaikuttavampi ihminen kuin kansanedustajana oppositiossa että esimerkiksi suomalaisessa heavymusiikkisanoituksessa kun sitä käännetään englanniksi tai kun pojat tekevät sitä englanniksi he lähtevätkin suomalaisesta kansanperinteestä meidän kalevalan kaikennäköisistä jutuista ja kääntävät omalla tyylillään

kevennykseksi sanon tähän loppuun että on onni ettei malala saanut nobelin rauhanpalkintoa

ja vielä tampereen poikana sanon sen verran että amuristakin lähtevät työväenkorttelista viimeiset puutalot sitten ihan tässä vuoden sisällä

esimerkiksi kun kiina on täysin häikäilemätön suhteessa eläimiin niin silti me olemme kiinan puolella kauppasuhteissa täysillä mutta ei noteerata tiibetiä joka on täysin inhimillinen suhteessa ihmisiin eläimiin ja kaikkeen luontoon

malala on siis islamilaistyttö joka on uskaltanut puhua samoista asioista kuin täällä kansanedustajien halveksima ja korkeimman oikeudenkin sitten poliittisesti tuomitsema perussuomalainen kansanedustaja jussi halla aho joka tarttui samoihin asioihin mutta hänestä on tehty negatiivisen brändäyksen esimerkki eurooppaan ja ulkomaille kun sen sijaan aamulehteä myöten kehuttiin rohkeata uskomattoman valistunutta nuorta islamilaista tyttöä siitä että hän on tuonut lasten hyväksikäytön seksuaalisen väärinkäytön insestisen islamilaisen uskonnon koulukasvatuksen estämisen esiin

minun mielestäni jotenkin tämä pitäisi palauttaa jopa uudelleen valmisteluun koska tämä on käsittämättömän sekaisen kaltainen kun huomioidaan se että tämän tosiaan pitäisi keventää ja selkeyttää

arvoisa puhemies

puhuin ainoastaan tästä lääkärin etiikasta arvoisa puhemies sillä lailla että siihen nyt vaikuttaa ratkaisevasti sijaintipaikka tai se kuinka korkeita hinnat ovat tai nyt kun on ollut puhetta että siirrytään vaan taas hinnoittelussa erilaisuuteen

ei ulkolaisille tietysti

arvoisa puhemies

kun kuuntelin näitä puheita niin on suorastaan pakko kannattaa edustaja saarakkalan ja edustaja niinistön mainioita puheita ja niitten sisältämää tosiasiaa

monet vanhemmat eivät tätä enää tajua mutta kun menee amerikkaan tai englantiin tai puhuu meikäläisen tavalla siellä sitten sitä he ihmettelevät mistä tuommoinen luova kieli innovatiivinen tulee

edustajan juttu on aivan oikeansuuntainen mutta tosiaan kuinka niitä sitten tutkittaisiin

tässä tietysti kyllä taas kun meikäläinen sanoo ei huonot toimittajat joita ei ole paikalla he ovat vielä huonompia tai media sanovat että kun on aina kielteinen

minä uskallan väittää että me hurskastelemme näissä eläinasioissa silloin kun me emme tuomitse niitä maita jotka ovat täysin häikäilemättömiä eivätkä piittaa eläimistä oikeasti